tämän lakihankkeen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite jonka mukaan seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien aiheuttamien velvoitteiden korvaamiseksi tulee löytää ratkaisu

meillä itse asiassa tällaista paikallista paikkatuntemusta ei ole edes ollut sitten kunnallisen hätäkeskuslaitoksen

mutta on ihan selvää että totta kai tämä tilanne nämä muutospaineet joissa olemme väistämättä olleet varmasti vaikuttavat myös siihen henkilöstön jaksamiseen

tässä yhteydessä haluan kyllä sen sanoa että tämä poliisin hallintorakenneuudistus johon on sisältynyt myös näiden hallintojen yhdistäminen esimerkiksi liikennevalvonnan ja paikallispoliisin kohdalla sekä suurempien poliisilaitosten luominen on ollut välttämätöntä

kyllä ajattelen että tässä pohjimmiltaan ongelma valitettavasti on poliitikkojen luoma eli jo huonolla politiikalla tämä sotku on aiheutettu kun kreikassa on eletty yli varojen ja otettu holtittomasti velkaa ja toisaalta myös rahaliiton sisällä ja euroopan unionissa ei ole valvottu sovittujen sääntöjen vakaussääntöjen noudattamista

evankelisluterilaiset seurakunnat saavat hoitamistaan yhteiskunnallisista tehtävistä korvausta nykyisin yhteisövero osuuden muodossa

on todellakin epäoikeudenmukaista että omaishoitajat maksavat pienistä tuloistaan kireämpää verotusta kuin palkansaajat

myös hätäkeskustoiminnan tulokset samoin kuin pelastuslaitoksen toiminnalliset tulokset osoittavat että hätäkeskusuudistuksen aikana on tapahtunut myönteinen kehitys hätäpuheluihin vastaamisaikojen osalta ja sitten toisaalta pelastustoimen toimintavalmiusajat ovat pysyneet entisellä tasolla

rahoituksen perusteena olisivat kirkolle lakisääteisesti kuuluvat yhteiskunnalliset tehtävät joita ovat yleisten hautausmaiden ylläpitäminen eräät väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpito

yhteinen valuutta laajalla eu alueella toteutettuna on poliittinen hanke ei niinkään taloudellinen ja nyt on jouduttu toteamaan sitten että yhteisen valuutan toimiminen edellyttäisi yhteistä talouspolitiikkaa joka taas veisi lisää valtaa keskitetyille järjestelmille eikä pitkälle vietynä ainakaan olisi suomen etu joka puolestaan on hoitanut kohtuullisen hyvin asiansa

se on tämän vuoden osalta toteutunut ikään kuin sisäinen siirto siihen poliisin kenttätoimintaan

sitä myös toivoisin että muut oppositioryhmät antaisivat selkeät tasapainotetut vaihtoehtobudjetit joista nähtäisiin ehdotukset ja niiden aiheuttamat kustannukset

tämä selvitys on tulossa hallintovaliokunnalle ihan pyynnön mukaisesti ja siitä voitte itse sitten omin silmin nähdä

sitä uhkakuvaa joka edustajan puheessa tuli esiin ja joka myös perussuomalaisten puheenvuorossa esitettiin ei ole tapahtunut sillä ei ole tosiasioihin pohjautuvaa perustaa

kirkolla on toki monia muitakin yhteiskunnallisesti merkittäviä toimintamuotoja kuten lapsi ja nuorisotyö sekä diakonia ja palvelutyö mutta esitetyn rahoituksen perusteena ovat vain nämä ensin mainitsemani lakisääteiset tehtävät

poliisin toimipisteverkostoa ei ole tarkoitus heikentää enkä näe siihen syytä jatkossakaan

nyt annettu esitys jota käsittelemme on kyllä vain ensiapu joka ei paranna potilasta vaan siirtää oireiden puhkeamisen myöhemmäksi ja siksi mielestäni ei tule toimia nyt yhtään järeämmin kuin on välttämätöntä

viranomaisyhteistyö on erittäin tärkeää

mutta siinä tulivat ihan yksinkertaisesti nämä taloudelliset reunaehdot vastaan eli meillä ei ollut mahdollisuutta venyttää budjettia sen ehdotuksen mukaisesti jonka tein

rahoituksen määrä vastaisi suuruusluokaltaan seurakuntien yhteisöverotulojen määrää joten uudistus on valtiontaloudellisilta vaikutuksiltaan neutraali

valiokunnan puheenjohtaja kysyi tästä onko määritelty tätä liikennevalvonnan operatiivista lähtötasoa ja tavoitetasoa ja se on todellakin määritelty

poliisimäärästä vielä sen verran että meillä on ollut jo ennen tätä vaalikautta alhainen poliisimäärä verrattuna muihin esimerkiksi pohjoismaihin väestömäärään suhteutettuna

toivon että eduskunta myös tässä yhteydessä ottaisi vahvan kannan niin tuon pankkiverojärjestelmän kuin myös pörssiverojärjestelmän luomiseksi ja muistutan siitä että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tätä useaan otteeseen esittänyt vuosikausia

uudistuksen yhteydessä on tarkoitus ottaa huomioon myös muiden uskonnollisten yhdyskuntien asema lisäämällä uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustusmäärärahaa miljoonalla eurolla

ja näen että jos haluamme sisäisen turvallisuuden tason säilyttää nykyisellään niin ei meillä ole varaa tätä poliisimäärää lähteä tästä laskemaan

tarvitaan myös sitä että mahdolliset rikokset tutkitaan jos näitä taistelijoita palaa ja heidät saatetaan sitten myös vastaamaan teoistaan

toivon että hallintovaliokunnassa tähän tutustutaan ja toivon sille tukea koko eduskunnalta että yhdessä sitoudumme näihin tavoitteisiin

kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset jotka koskevat rahoituksen jakamista kirkon keskusrahastosta seurakunnille on äskettäin hy väksytty kirkolliskokouksessa

tässä kiitän eduskuntaa siitä että eduskunta on hyväksynyt tämän uudistuksen jolla poliisille mahdollistetaan pääsy näihin matkustajarekisteritietoihin

sitten edustaja maijala otti todellakin tärkeän asian esiin laajentaessaan keskustelun tähän sisäisen turvallisuuden paikalliseen ulottuvuuteen ja yhteistyöhön johon tarvitaan toki viranomaisten näiden mainittujen viranomaisten lisäksi sitä kunnallista toimintaa ja myös koko kansalaisyhteiskuntaa järjestötoimintaa

se omalta osaltaan helpottaa tätä samoin kuin tuo turkin yhdysmies

uudistus on hyvin tarpeellinen nykyisen sekavan lainsäädännöllisen tilanteen korjaamiseksi ja kirkolle tulevan korvauksen määrän vakauttamiseksi

tässä tiiviisti vastauksia kysymyksiin

korostan vielä että suomalaisen rokotetuotannon käynnistämisen perusteluna tuo huoltovarmuuden vahvistaminen on todellakin merkittävä ja sen lisäksi kyllä suomella on täydet edellytykset lääketieteelliseen huippututkimukseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi rokotetuotannossa

juuri sen vuoksi viime keväänä toukokuussa hallitus teki päätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta tämän hallituskauden kaiken kaikkiaan kolmannesta ohjelmasta jossa aivan keskeisenä ovat nimenomaan nämä paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja niiden jalkauttaminen ja niiden tukeminen

voimassa olevassa lainsäädännössä yhteisöveroa ei ole säädösperusteisesti kytketty kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin ja koska yhteisöveroa maksavat kaikki yritykset riippumatta omistajan kirkkokuntataustasta tämänhetkinen lainsäädännöllinen tilanne on altis kritiikille

aivan varmasti suomalaiset siinä hyvin pärjäisivät ja siinä olisi myös näitä vientimahdollisuuksia eli siitä näkökulmasta tätä hanketta tulisi vahvasti edistää

kyllä todellakin turvallisuus tehdään yhdessä ei pelkästään poliisin toimesta

sen sijaan en kyllä usko että se tilanne missä nyt olemme olisi mainittavasti parempi vaikka meillä tuo oma rokotetehdas olisi koska todellakin pääsimme ihan kansainvälisesti vertaillen kärkijoukoissa tähän rokotusohjelmaan sisään

edelleen tämän esityksen kohdalla kun sen luin läpi ja itse sain niin myönteisen kuvan tämän hallituksen esityksen pohjalta ihmetyttää se että kun asia on valmisteltu kolmikantaisesti siinä näin paljon sitten sieltä vasemmalta löydetään näitä epäkohtia ja lähtökohtaisesti pidetään ongelmallisena tätä esitystä

ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle liikenne ja viestintävaliokunnan on näihin kysymyksiin

yhteisöveron muodossa tapahtuva korvaus on ongelmallinen kirkon kannalta myös sen vuoksi että sen määrä vaihtelee voimakkaasti vuosittain

arvoisa puhemies

ruotsi on menestynyt paremmin mutta ei suinkaan oman rokotustuotannon vuoksi vaan sen vuoksi että siellä tehtiin päätös ostaa kaksi annosta siis rokotusannosta kansalaista kohti minkä vuoksi he pääsivät kaksi kertaa nopeammin väestöään rokottamaan

kentän ongelmia on syytä kuunnella ja jokainen sellainen tapaus jossa avun perillesaaminen on viivästynyt merkittävästi on syytä tutkia

tämän ehdotuksen kohdalla olisi kyllä ollut erittäin hyvä että myös hallituspuolueiden edustajat tähän keskusteluun olisivat osallistuneet

esimerkiksi näistä tapauksista joita iltapäivälehdissä on esiintynyt joihin olette viitanneet on hätäkeskuslaitos teettänyt ihan tarkat selvitykset mistä ne johtuvat

nythän tänne saliin tuli paikalle yksi hallituksen edustaja mutta äsken ei ollut yhtään kun tämän puheenvuoron varasin

varsinkin jos kohtaamme joskus vielä vakavamman kulkutaudin silloin tulisi tuota ruotsin mallia pohtia jos meillä ei ole omaa tuotantoa

mutta näiden tilanteiden määrä ei ole keskimäärin lisääntynyt eli ei pelkästään sillä perusteella että iltapäivälehdissä jotain lukee voi vetää johtopäätöksiä siitä miten tämä uudistus on onnistunut

poliisilakiin ehdotetaan myös sisällytettäväksi sellaisia asiallisia muutoksia jotka laajuudeltaan ovat sen tyyppisiä että niiden valmistelu on ollut lyhyt valmisteluaika huomioon ottaen mahdollista

on aivan totta että hätäpuheluihin vastaamisajat ovat eri asioita kuin sitten taas nämä pelastustoimen toimintavalmiusajat mutta nämä pelastustoimen toimintavalmiusajat ovat pysyneet vakaalla tasolla

tämä kyseinen esitys liittyy monilta osiltaan eduskunnalle annettuun ja jo täällä keskustelussa olleeseen esitykseen esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännöksi ja näihin lakeihin ehdotetut muutokset on siis valmisteltu yhdessä sisäministeriön ja oikeusministeriön kesken

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi televalvontaa suunnitelmallista tarkkailua peiteltyä tiedonhankintaa ylimääräisen tiedon käyttämistä ja salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamista koskevia säännöksiä

televalvonnallahan tarkoitetaan tunnistamistietojen hankkimista viestistä joka on lähetetty viestintäverkkoon kytketystä teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta tai vastaanotettu tällaiseen osoitteeseen tai laitteeseen sekä teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitiedon hankkimista tai sitten osoitteen tai laitteen käytön tilapäistä estämistä

näitä televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin että poliisille voitaisiin rikoksen estämiseksi jatkossa antaa lupa televalvontaan myös silloin jos henkilön oletetaan syyllistyvän teleosoitetta käyttäen tehtyyn automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön vahingontekoon viestintäsalaisuuden loukkaukseen tai tietomurtoon taikka sitten lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin eli niin sanottuun grooming rikollisuuteen

suunnitelmallisen tarkkailun sekä peitellyn tiedonhankinnan käyttöedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uuden pakkokeinolain suunnitelmallista tarkkailua ja peiteltyä tiedonhankintaa koskevaa säätelyä

ylimääräisellä tiedolla puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi telekuuntelulla tai televalvonnalla saatua tietoa joka ei sinänsä liity rikokseen tai vaaran torjumiseen tai joka sitten koskee muuta rikosta kuin sitä jonka estämistä tai paljastamista varten tämä lupa tai päätös on annettu

tämän ylimääräisen tiedon käyttöä koskevaa sääntelyä ehdotetaan siis muutettavaksi niin että sitä saisi käyttää myös jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta tai jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle

ja lisäksi esityksessä ehdotetaan että ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä

salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamista koskevia uuden poliisilain säännöksiä täydennettäisiin koskien tilanteita joissa tiedonhankintakeinon kohteen henkilöllisyys ei ole vielä selvillä ilmoittamista koskevan määräajan tai ilmoittamista koskevan lykkäyksen päättyessä

näissä tilanteissa tiedonhankintakeinoista olisi ilmoitettava kirjallisesti henkilölle ilman aiheetonta viivästystä kun henkilöllisyys on selvinnyt

tiilikainen ei ilmeisesti kuunnellut mikä se kristillisdemokraattien vaihtoehtoesitys oli

nimittäin me maksaisimme ja olisimme valmiit siihen että otamme velkaa tuon toisen ja kolmannen kvartaalin verran juuri sen summan mikä on sovittu ja mikä aiotaan maksaa mutta emme tekisi tämän kolmen vuoden ajaksi sitoumusta

onhan mahdollisuus tehdä sitten lisätalousarvio myöhemmin tai ensi vuoden budjetissa katsoa onko tarpeen ja onko asianmukaista jatkaa tätä ohjelmaa

tässä vaihtuu vaalikausikin välissä ja tuli heinäluoma vastauspuheenvuoro arvoisia

arvoisa rouva puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi niin että kuolleelta tapahtuvaa elimien kudoksien ja solujen irrottamista koskevaa suostumussäännöstä muutetaan niin että omaisten veto oikeus poistetaan eli edellytetään että näitä elimiä saadaan irrottaa mikäli vainaja ei ole elinaikanaan oletettavasti vastustanut toimenpidettä

arvoisa puhemies

tein tästä aiheesta saman sisältöisen lakialoitteen joka mainitaan myös tässä esittelytekstissä ja joka sai myönteistä palautetta ja laajaa kannatusta eduskunnan täysistunnossa

elinsiirto on useimmiten todellakin hengen pelastava toimenpide ja lisäksi esimerkiksi munuaisten siirron kohdalla se on potilaalle huomattavasti monin tavoin parempi hoitomuoto kuin munuaisdialyysi

elinsiirtojen määrähän näyttää kääntyneen laskuun ja jonot kasvavat sillä näitä luovuttavia vainajia on vuosittain alle sata

tarve luovutuselimille on kasvanut muun muassa elintapasairauksien yleistyessä ja toki myös ihmisten pidemmän eliniän vuoksi

minun tiedossani ei ole tällaista eu lainsäädäntöä joka olisi tähän vaikuttamassa mutta voin yrittää asiaa selvittää ja palata asiaan

euroopan parlamentin mietinnössä elinten luovutuksesta ja elinsiirroista on todettu että eu maiden välillä on huomattavia eroavuuksia elinten luovutuksissa ja elinsiirroissa ja näiden maiden väliset vertailut osoittavat että kansallinen elinluovutusten lopullinen osuus ei aina vastaa sitä prosenttiosuutta väestöstä joka on aiemmin ilmoittanut olevansa valmis elinluovutukseen

toinen kysymys liittyy muiden uskonnollisten yhdyskuntien saamaan rahoitukseen jota tässä ehdotetaan että nykyiseltään

kommentoin vielä tätä kysymystä vanhempien ikäluokkien säästymisestä laajemmilta sikainf luenssatartunnoilta

siis nämä muut uskonnolliset yhdyskunnathan saavat val tionavustusta jäsenmäärään suhteutettuna mutta tämä avustuksen määrä on kyllä hyvin pieni

ei nuorten ikäluokkien suurempi sairastavuus suinkaan johdu liian steriilistä elämäntavasta vaan siitä että he eivät nuoren ikänsä vuoksi yksinkertaisesti ole altistuneet sellaisille influenssaviruksille jotka antaisivat tälle sikainfluenssavirukselle suojaa

mietinnön mukaan tämä osoittaa selvästi tehokkaan elinsiirtojärjestelmän merkityksen jotta varmistetaan että elinluovutukseen halukkaiden ihmisten elimet saadaan käyttöön jos he tapaturmaisesti esimerkiksi kuolevat

nyt on arvioitu työryhmässä tämä perustuu valtiovarainministeriön tekemän

green line sen perusteella kokoamaan työryhmään että noin miljoonalla eurolla pystyttäisiin kompensoimaan muiden uskonnollisten yhdyskuntien vastaavaa yhteiskunnallista työtä

niin hongkongilainen kuin nämä varhaisemmatkin influenssa epidemiat näyttävät todellakin antavan ainakin osittain tälle sikainfluenssalle suojaa

nythän täytyy muistaa se että tästä on jätetty kokonaan esimerkiksi diakoniatyö perheneuvontatyö lapsi ja nuorisotyö joita tekevät niin evankelisluterilainen kirkko kuin muutkin uskonnolliset yhdyskunnat ja näitä ei ole näillä valtionavustuksilla tarkoitus kompensoida

omassa perheessämme neljä lasta sairasti ihan voimakasoireisen sikainfluenssan

nyt on todellakin kysymys pelkästään hautausmaiden ylläpitämisestä ja väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidosta

itse uskon että nimenomaan tämä hongkongilainen oli se mikä minua ja puolisoani tältä tartunnalta suojasi

eli hyvin suuri osa niistä henkilöistä jotka saavat elimen pystyy palaamaan sairauslomalta tai eläkkeeltä työelämään

jos ajatellaan sitten näitä muita uskonnollisia yhdyskuntia niin niitä koskee lähinnä vain joidenkin kulttuurihistoriallisten arvorakennusten ja irtaimiston ylläpito koska niillä ei ole taas näitä hautaustoimeen ja väestökirjanpitoon liittyviä velvoitteita niin kuin evankelisluterilaisella kirkolla

nimittäin koko prosessi elimen hankinnasta sen siirtoon olisi saatava päätökseen muutamassa tunnissa jotta tuo elin säilyisi siirtokelpoisena

elinsiirtotoiminnan perusajatuksena on se että jokaisella henkilöllä on oikeus ruumiin koskemattomuuteen ja oikeus määrätä elimiensä ja kudostensa käyttämisestä lääketieteelliseen tarkoitukseen mutta suomessa tämä läheisten veto oikeus on käytännössä saanut ylikorostuneen aseman ja hidastanut elinsiirtotoimintaa

ensinnäkin en ihan ymmärtänyt ministerin kummastelua tämän kuolemantapauksen johdosta sillä kyllähän tälläkin hetkellä elääpä lapsi minkälaisessa perheessä tahansa on mahdollista että jos hänen vanhempansa kuolee niin hän tulee adoptoiduksi

tässä nyt voimassa olevassa laissa sanotaan

kiitos näistä puheenvuoroista

havaitsen että eduskunnassa on erityistä asiantuntemusta nimenomaan tämän pääluokan alueella paljon myös alan ammattilaisia ja muutenkin sisäisen turvallisuuden kysymyksiin erittäin hyvin paneutuneita kansanedustajia

kuolleen ihmisen elimiä kudoksia ja soluja saadaan irrottaa jollei ole syytä olettaa että vainaja eläessään olisi vastustanut sitä taikka että hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastustaisi sitä

mutta se ero mikä nyt on tähän lakiesitykseen nähden on se että tällä hetkellä ei kuitenkaan lapsella voi olla yhtä aikaa kahta äitiä tai kahta isää vaan jos äiti kuolee niin sitten hän voi saada kuoleman jälkeen adoption kautta toisen äidin

ja nyt todellakin käytännössä kompastukseksi on muodostunut tämä jälkimmäinen lause eli tämä taikka että hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastustaisi sitä

ministeriössä on käynnistetty kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma jonka tavoitteena on laaja alaisesti katsoa näitä turvallisuuden näkökohtia

muistutan että meillä on nyt puheena olevaa joukkoa suurempi määrä sellaisia lapsia joista käytännössä huolehtii myös joku henkilö joka ei ole lapsen juridinen vanhempi esimerkiksi isovanhempi tai oman vanhemman puoliso

koska kuolema näissä tilanteissa on yleensä täysin ennalta arvaamaton niin omaiset ovat tällaisen kuolintapauksen satuttua kun esimerkiksi vaikkapa moottoripyöräonnettomuudessa nuori ihminen on kuollut he ovat hyvin järkyttyneitä heillä ei ole juuri aikaa valmistautua edes miettimään sitä että miten he suhtautuvat kun heiltä kysytään että saako tämän vainajan elimiä irrottaa

siinä otetaan huomioon nimenomaan ne seikat joita täällä on peräänkuulutettu esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen minkälaisia mahdollisuuksia meillä on siinä vaikuttaa ja ennalta ehkäistä näitä turvallisuusriskejä rikollisuutta

tapaamisoikeus elatusvelvollisuus tai perintöoikeus ihan samalla tavalla ovat näiden lasten kohdalla ja näiden huoltajien tai lapsen hoitajien kohdalla rajoitetut vaikka suhde lapseen saattaa olla hyvinkin läheinen

samoin alkoholihaitat jotka näkyvät lähes kaikissa tilastoissa esimerkiksi pahoinpitelyrikoksissa liikennerikkomuksissa jopa palokuolemissa ovat se merkittävin yksittäinen riskitekijä

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä lakiesitys ihan merkittävällä tavalla parantaa näitä poliisin toimintavaltuuksia verrattuna siihen lakiesitykseen joka olisi ollut tulossa voimaan ilman näitä muutoksia

omaisten ja läheisten kantaa voi olla vaikea nopeasti selvittää heitä ei välttämättä edes sen muutaman tunnin sisällä tavoiteta ja kun lääkärit ja hoitohenkilökunta haluavat noudattaa lakia viimeisen päälle niin kuin heidän tuleekin niin he usein sitten jäävät odottamaan että on se viimeinenkin omainen saatu kiinni ja silloin on aika kulunut umpeen

jo tästä aiemmin käydystä keskustelusta voi päätellä että eduskunta kyllä hyvin laajasti näkee tarpeelliseksi nämä uudistukset

siitä miten sitä ohjataan on tuo toimintavalmiusohje muun muassa ja tällä hetkellä ministeriössä on valmisteilla pelastustoimen uusi toimintavalmiusohje

ne teistä arvoisat edustajat jotka olette useamman kauden täällä eduskunnassa olleet tietävät että näistä on ollut myös hyvin monenlaisia näkemyksiä

ja aika usein sitten nämä perustuslakikysymykset ovat nousseet ikään kuin poliisin toimintavaltuuksia ehkä rajaavina tekijöinä sellaisissakin tilanteissa joissa maalaisjärjellä katsoen sitä rajaamista ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä

terrorismin torjunnan määräraha oli kyllä siinä ihan kesällä julkaistussa sisäministeriön esityksessä josta se sitten käsittelyssä tippui pois juuri sen takia että nämä raamit tälle budjetille ovat niin tiukat

tämä tilanne asettaa todellakin paineita tällä hetkellä terveydenhuoltohenkilöstölle ja aivan erityisesti teho osastojen vastaaville lääkäreille joiden tulisi aina ottaa huomioon myös elinsiirtoa tarvitsevien potilaiden vaikea tilanne ja heidän hoitonsa kiireellisyys ja samalla sitten näiden luovuttavan vainajan omaisten tilanne

sen takiahan me täällä nyt keskustelemme siitä millä tavalla kykenemme tämän poliisin toiminnan ja nämä tärkeät tavoitteet turvaamaan koska elämme taloudellisesti varsin haasteellista aikaa ja joudumme omalta osaltamme osallistumaan myös tähän talouden tasapainottamiseen

sairaaloissa kiire on lisääntynyt ja suostumuksen pyytämiseen omaisilta on yhä vähemmän aikaa mikä on arveltu todellakin yhdeksi syyksi siihen että elinsiirtojen määrä on vähentynyt viime vuosina vaikka tarve kasvaa

kun toimintaolosuhteet muuttuvat esimerkiksi tähän kyberympäristöön liittyvät toimintaolosuhteet muuttuvat niin nousee esiin juuri näitä kysymyksiä joita nyt tämän televalvonnan ja teletarkkailun osalta nousee

tämän vuoksi mielestäni todellakin tulee niissä tilanteissa joissa kuolleen henkilön tahto ei ole erikseen esimerkiksi tällaisen testamentin myötä tiedossa lähtökohtana olla niin sanottu oletettu suostumus

sitten näistä vastaanottokeskuksista haluan vielä sen todeta että tuon joutsenon vastaanottokeskuksen toiminta siis ensi kesänä siirtyy sinne remontoitaviin konnunsuon vankilan tiloihin joista poistetaan kalterit ja muu vankilanomaisuus

eli en usko että tämä viimeinen kerta on kun näitä toimintavaltuuskysymyksiä

tiedän että tämä aihepiiri on arka ja vaikeasti rajattava ja korostan että aloitteen tarkoituksena ei ole kieltää flirttiä tai hyväntahtoista vitsailua vaan tässä puututaan niihin mielestäni vakaviin tapauksiin joissa nämä uhrit eivät ole selvästikään saaneet oikeutta

nurmi ja keskustelu on päättynyt kiitämme ministerin lähes joka on ollut neljä tuntia ja ollut mukana koko ajan seitsemänkymmenenkahden puolen vuoden ajan että kiitoksia ja näin voidaan siellä hyppää hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan on joudumme käsittelemään

tämä on nimenomaan tällainen kauttakulkukeskus eli transit keskus jonka on tarkoituskin olla laitosmainen

toki sitten esimerkiksi niillä pienillä ryhmillä vaikkapa jehovan todistajilla jotka vastustavat verensiirtoja vastustavat elintensiirtoa on mahdollisuus sitten tehdä tällainen ihan kirjallinen kielto elinaikanaan että eivät hyväksy sitä että heidän elimiään käytetään kuoleman jälkeen ja sitä tietenkin sitten kunnioitetaan tämän lainkin mukaan

sinne ei jäädä pitkäksi aikaa vaan sinne tullaan ja sitten sen jälkeen pyritään siirtymään kodinomaisempiin asuntomaisiin ääniin vastaanotto oli ääneti ja yksikköihin vastaanottoyksiköihin

varsinkin tytöt ja nuoret naiset joutuvat joskus sellaisen ahdistelun kohteeksi jossa tekijää ei saada vastuuseen

nimittäin laissa kielletyn seksuaalisen hyväksikäytön toteamiseksi edellytetään että voidaan osoittaa tekijän itse kokevan toimintansa seksuaaliseksi ja silloin kohteen kokemus jää toisarvoiseksi

niin joutsenon kuin oulun keskus jotka ovat valtiollisia keskuksia vastaavat muun muassa ihmiskaupan uhrien vastaanotosta

sitten tässä laissa aivan oikein todetaan ja kirjataan aivan niin kuin tuossa omassa lakialoitteessanikin että niissä tapauksissa joissa luovuttaja oli kuollessaan alaikäinen tai vajaakykyinen irrottamiseen tulee olla hänen laillisen edustajansa suostumus

nykyinen lainsäädäntö ei anna poliisille selkeää mahdollisuutta puuttua häirintään ellei ole osoitettavissa että häiriköintiin sisältyy vähintään yritys seksuaaliseen hyväksikäyttöön

esimerkiksi lapset jäävät vaille lain suojaa tilanteessa jossa häirikkö terrorisoi lasta vaikkapa seksuaalissävytteisin tai aggressiivisin viestein